eli hän lähti siitä että jos niissä on tämmöistä perinteistä sisältöä niin se perinteinen perinne saattaa olla painostuksellista elementtiä ja siitä syystä tällaiset perinteiset juhlat eivät ole ylipäätänsä sallittuja

näillä periaatteilla lähtee yleisradion sekä uutistoiminta että myöskin ajankohtaistoiminta ja yleisradion hallitus tietysti valvoo sitä että näitä periaatteita noudatetaan

toisaalta täytyy sanoa että vaikka olemme olleet yhteisessä valtiossa niin pohjoismaat ovat tänä päivänä kohtalaisen hajanaisia siitä syystä että pohjoismaista ainoastaan suomi on eurossa vain kolme viidestä pohjoismaasta on euroopan unionin jäseniä ja kolme viidestä pohjoismaasta on naton jäseniä

on totta kuten edustaja mustajärvi sanoi että viime vuosina yleensä on tapahtunut näin että syksyllä talvella on ennustettu että kasvu on parempaa loppuvuonna seuraavana vuonna mutta sitten näissä ennusteissa on jouduttu pettymään

hän totesi päätöksessään että uskonnonvapauden yhteensovittamiseen tähtääviä järjestelyjä perustellumpaa olisi se että kouluissa ei lainkaan järjestettäisi opettajien tai muun koulun henkilökunnan tai seurakunnan työntekijän johtamia tilaisuuksia joissa on tietyn vakaumuksen mukaista sisältöä

mitä tulee sitten ongelmiin siinä suhteessa että hovioikeudessa sen jälkeen kun liityimme euroopan neuvostoon ja tulimme osapuoliksi euroopan ihmisoikeussopimuksessa asianosaisten kuuleminen ja todistajien kuuleminen on ollut varsin kattavaa täytyy sanoa että usein tuo kuuleminen ei ole välttämättä kovin hyödyllistä koska itse tapahtumasta on kulunut tuossa yhteydessä jo useita vuosia

valtiovarainvaliokunta toteaa kantanaan että pidämme finanssipolitiikan kiristämistä välttämättömänä jotta valtion rahoitusasema voidaan turvata

tietysti jos me haluamme ihan aidosti tiivistä yhteistyötä pohjoismaitten kesken niin meidän kaikkien viiden maan pitäisi olla näissä kaikissa järjestelyissä yhteisesti mukana mikä voisi johtaa siihen että meillä olisi kaikkein tiiveintä yhteistyötä harjoittava alue euroopassa joka olisi kuitenkin hyvin moderni edistyksellinen mikä merkitsisi sitä että tällä viiden maan joukolla ihan aidosti voitaisiin antaa enemmän suuntaa euroopan unionille mihinkä suuntaan mennä ja tällä tavalla lisätä omaa vaikutusvaltaamme ensin unionin kautta mutta myöskin sitä kautta sitten koko maailmassa

jotkut rahoituslaitokset ovat olleet jonkin verran pessimistisempiä jonkun kerran mutta myös rahoituslaitosten hajonta on huomattavan suuri kun sen sijaan esimerkiksi suomen pankin ja valtiovarainministeriön ennusteet ovat aika lähellä sitä keskiarvoa

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä että käymme keskustelua tänään valtionyhtiöiden ylimmän johdon palkkauksesta ja että se tapahtuu kootun tiedon perusteella valiokunnan mietinnön pohjalta ja että eduskunnalla on myöskin tässä yhteydessä mahdollisuus ottaa kantaa näihin pelisääntöihin joilla jatkossa toimitaan

tältä osin täytyy sanoa että olisi syytä varmasti miettiä sitä voitaisiinko tätä todistelun toistamista eri oikeusasteissa vähentää

olennaista on se että kun apulaisoikeuskansleri väittää että tältä osin tulkintalinja olisi tiukentunut ihmisoikeustuomioistuimessa niin totuus tuomioistuimen osalta on se että tuomioistuimen tulkintakäytännössä viimeisten vuosien aikana on korostetusti annettu selvästi tilaa kansalliselle harkintamarginaalille

kyllä lähtökohta suomessa on ollut ja uskon että tulevaisuudessakin on että näihin valtiovarainministeriön ennusteisiin voidaan luottaa ja niitten perusteella voidaan tehdä päätökset

kuitenkin täytyy sanoa että pelkästään sopeutustoimet eivät yksin riitä kääntämään valtion velkasuhdetta laskuun kehyskauden aikana vaan tarvitaan myöskin muita toimenpiteitä

on syytä kiittää mediaa siitä että me keskustelemme tänään tässä vaalirahoituksesta

söderman on tehnyt merkittävän aloitteen jossa esitetään sitä että alioikeudessa todistajanlausunnot videoitaisiin ja tallennettaisiin ja voitaisiin hyvinkin harkita sitä että käytettäisiin muutoksenhakumenettelyssä tätä videotallennetta

oikeastaan jo viime eduskuntavaalien jälkeen käytiin lyhyttä keskustelua siitä koska meillä oli paljon ilmoituksia joissa oli todettu että tukiryhmältä on saatu suuri summa rahaa mutta tukiryhmältä saatua rahoitusta ei ollut eritelty

sen jälkeen kun laki on hyväksytty kenenkään ei kannata enää ryhtyä tämmöisiin suunnittelutoimenpiteisiin jotka tällä lainsäädännöllä estetään ja täytyy sanoa että mielestäni tämä on tässä vaiheessa hyvä lakiesitys

ruotsissa on tällainen järjestelmä ollut toista vuotta voimassa ja siitä on toisaalta hyviä kokemuksia mutta myöskin on todettu että se on varsin kallis järjestelmä

tämän lisäksi kun tätä sopimusverkostoa on kehitetty ministerineuvosto on antanut brightonin deklaraation jossa nimenomaan on korostettu johdannossa tuota kansallista harkintamarginaalia

suomalainen yhteiskunta on kateuden yhteiskunta ja täytyy sanoa että se että me olemme kateita usein johtaa siihen että me emme ole riittävän kannustavia ja kannusta yrittäjyyteen

joten tämä keskustelu minusta on täysin älytön eikä perustu yhtään mihinkään ja wtokin hyväksyy ihan ympäristönäkemykset vapaakaupan rajoittamisperusteina

meillä oli mini istunto tukholmassa viime vuoden aikana ja siellä julistettiin että halutaan tehdä yhteistyötä ulko ja turvallisuuspolitiikan alalla

on erittäin tärkeätä länsimaisessa yhteiskunnassa ja demokraattisessa yhteiskunnassa että kansalaiset tietävät jos heidän valitsemillaan edustajilla on sidonnaisuuksia

myöskin tärkeätä on se että kun vaativia asioita on tulossa käsittelyyn niihin ennakoivasti varaudutaan ja pidetään huolta siitä että tieto eri osapuolien eri toimijoiden kesken kulkee riittävän hyvin

mitä tulee sitten ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuihin niin tältä osin tosiaan voidaan todeta tämä niin sanottu lautsin tapaus jossa kysymys oli siitä että italialaisissa kouluissa on krusifiksi seinällä

kaiken kaikkiaan täytyy sanoa että meillä ei ole mitään ongelmaa ympäristönormien kiristämisessä ja siltä osin asian pitäisi olla kunnossa

södermanin puheenvuorossa tuli esille kun hän siteerasi grecon lausuntoa että suomi on kyllä aika lailla jälkijunassa tässä avoimuusperiaatteessa mitä vaalirahoitukseen tulee ja meillä on paljon tässä suhteessa kuntoon laitettavaa

tarvitaan luottamusta siihen että suomi selviytyy tästä kriisistä ja sitä varten tarvitaan toimenpiteitä sitä varten tarvitaan työtä jolla suomi selviytyy tästä kriisistä

no tältäkin osin täytyy sanoa että yhteistyö ensi sijassa tapahtuu ehkä enemmänkin eurooppalaisissa puitteissa mutta se että pohjoismaat ovat yhdessä mukana ja koordinoivat toimenpiteitä tässä suhteessa on sinänsä tarkoituksenmukaista ja perusteltua

tältä osin täytyy sanoa että kun johtajat tässä yhteiskunnassa vaativat maltillista palkkakehitystä niin itse pitää olla esimerkki siinä mitä vaatii ei vain näin että vaaditaan toisilta jotakin mutta itse käyttäydytään täysin ristiriitaisesti tämän vaatimuksen kanssa

voidaan keskustella siitä olisiko toimenpiteet pitänyt aloittaa jo syyskuussa tai nyt budjetin täydennysesitysten yhteydessä mutta hötkyilemättä toimiminen ehkä on kuitenkin paras resepti tässä yhteydessä ja on tarkoituksenmukaista että viimeistään maaliskuussa pidettävässä kehysriihessä hallitus ottaa tiukan kannan ja pyrkii todellakin tuon valtiontalouden kestävyyden turvaamiseen välttämättömillä toimenpiteillä

kyllä tosiasia on ilman muuta se että jos saa merkittävän summan rahaa vaalikampanjaansa se ilman muuta vaikuttaa siihen että kyseinen henkilö joka on tullut valituksi suhtautuu myönteisemmin kuin muut varmasti siihen joka hänen vaalikampanjaansa on rahoittanut

mitä tulee sitten myöskin tuomioistuinorganisaation resursseihin niin tältä osin täytyy todeta että ne eivät kohdennu oikeudenmukaisesti

olennaista on se että voidaan tunnustaa tällaisia passiivisia elementtejä joilla saattaa olla vaikutusta jotka saattavat olla kuvaavia koulun luonteelle mutta joka tapauksessa olennaista tuossa tuomioistuimen ratkaisussa oli se että indoktrinaatiota opetuksessa ei saa harjoittaa

myöskin puhutaan kovasti sotilaallisesti yhteistyöstä ja se että meillä on enemmän yhteisiä harjoituksia pyritään valmiuskysymyksissä tekemään yhteistyötä on sinänsä hyvä

mutta totuus on myöskin se että liian paljon tuolta yhteiseltä turvallisuuspoliittiselta yhteistyöltä ei pidä näissä olosuhteissa odottaa

nyt kuitenkin tämän vuoden alusta on tullut voimaan käräjäoikeusuudistus ja siinä yhteydessä käräjäoikeuksien lukumäärää on olennaisesti vähennetty ja se antaa mahdollisuuden tehokkaampaan kohdentamiseen juttujen osalta

eli ei saa koulussa pyrkiä iskostamaan tai juurruttamaan mitään uskonnollista vakaumusta tai mitään muutakaan vakaumusta

rangaistuksen tarkoituksena on olla sovitus suhteessa uhriin mutta myöskin opetus suhteessa tekijään ja tietysti joskus ongelma on se että kun näitä kevennettyjä rangaistuksia tulee niin kuin esimerkiksi ehdollinen rangaistus koetaan että se ei ole minkäänlainen rangaistus lainkaan

nimittäin se ilman muuta lisää täsmällisyyttä vaalirahoitusilmoituksissa kun kulut joudutaan erittelemään ja se antaa myöskin uskottavuutta näille ilmoituksille

mutta olennaista kuitenkin on että opetuksessa pitää tunnustaa perinteet ja opetuksen pitää olla objektiivista kriittistä ja moniarvoista

silloin kun neuvoteltiin suomi myöskin lähti voimakkaasti siitä että silloin kun maksetaan palkkaa mepille hänen pitää maksaa vero kotimaahan

on hyvä että valtiovarainvaliokunta on sopinut myöskin valtiovarainministerin kanssa että kun näitä toimenpiteitä suunnitellaan pidämme yhteisen seminaarin jossa käymme näitä eri mahdollisuuksia lävitse koska on tärkeätä että ei aina käytetä pelkästään juustohöylää vaan voidaan tehdä myöskin rakenteellisia muutoksia

kun kulut nähdään niin silloin tietysti myöskin kulut täytyy jollakin tavalla kattaa ja sitä kautta voidaan näitten ilmoitusten uskottavuutta olennaisesti lisätä

mitä tulee tuomareiden ammatilliseen osaamiseen sitä on syytä ehdottomasti kehittää niin että tuomioistuimissa jotka ovat suurempia voitaisiin paremmin erikoistua asioihin

mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana tämä palkkaus on revennyt ja voi sanoa että amerikkalainen malli ja se että katsotaan mitä muualla tehdään ovat vaikuttaneet siihen minkälainen tämä palkkiotaso on ja tietysti sillä että optiot ovat tulleet viisitoista vuotta sitten suomalaiseen yhteiskuntaan on ollut suuri vaikutus tässä yhteydessä

toivon että kun tämä mahdollisuus on nyt säilytetty meidän aktiivisuutemme johdosta suomi myöskin käyttää tätä oikeuttaan koska minun mielestäni ihan suomalaisen yhteiskunnan luonteeseen kuuluu se että kun palkkaa maksetaan työstä niin siitä myöskin maksetaan vero

sanon että kun ne pyritään järjestämään samana päivänä samasta aiheesta niin se lisää tuota pohjoismaista yhteisyyttä ja myöskin sitä että asioita pyritään näkemään yhteisestä näkökulmasta

siihen menemme nimenomaan siitä syystä että saadaan myöskin kasvua aikaan koska pelkkä leikkaaminen ei ole tervettä vaan pitää olla tiettyjä aktiivisia toimia joilla pyritään kasvua edistämään ja niitä tarvitaan ehdottomasti lisää

olennaista tuossa päätöksessä oli myöskin se että valittajan subjektiivinen näkemys jos joku kokee että häntä loukataan ei ole ratkaiseva vaan asiaa pitää arvioida yleiseltä kannalta miten yleensä yhteiskunnassa tällaisiin asioihin suhtaudutaan

tämä edellyttää myöskin sitä että tuomareiden täydennyskoulutuksesta pidetään erityistä huolta

mutta näitten kulujen erittelyllä sinänsä tuon avoimuusperiaatteen kannalta ei ole sikäli merkitystä että tietysti kulut eivät aiheuta yleensä sidonnaisuutta vaan se on se lahjan saaminen

silloin tämmöinen on jatkona ihan hyvä mutta jos ei ole lainkaan joutunut vankilaan tutkinnan yhteydessä niin silloin kyllä täytyy miettiä pitäisikö antaa rangaistus ehdottomana ja sitten tietysti osan rangaistuksesta voisi päästä suorittamaan kotiin ja toisiin olosuhteisiin

asuntovelkojen korkovähennystä on leikattu mutta syy on se että asuntovelkojen korkomeno ei ole tulonhankkimismeno vaan elinkustannuksiin kohdistuva meno ja siitä syystä silloin kun saa vähentää asuntovelkojen korkoja kysymys on asumisen tukemisesta ja siitä että ihmiset hankkisivat itselleen omia asuntoja

valiokunta edellyttääkin että oikeusministeriö ja sisäasiainministeriö esittävät lainsäädäntöuudistuksista kokonaissuunnitelman ja valiokunta tulee suurella innokkuudella seuraamaan tämän asian käsittelyä jatkossa jotta lopputulos olisi sellainen että suhteellisen lyhyessä ajassa oikeudenkäyntien viivästymistä voitaisiin välttää

viime keväänä se samanaikaisuus ei välttämättä samalla tavalla onnistunut kuin vuotta aikaisemmin mutta silloin kun meillä on hyviä aiheita niin mielestäni on tärkeätä että tätä teemaa kaiken kaikkiaan jatketaan

mutta kaiken kaikkiaan täytyy sanoa että selvää tänä päivänä on se että palkitsemiskäytännöt suomessa loukkaavat kansalaisten oikeudentuntoa ja asialle pitää pyrkiä tekemään jotakin koska kuten sanottu suomi on kohtuuden yhteiskunta

perustuslakivaliokunnan mietinnössä kiinnitetään huomiota rajanveto ongelmiin ja on aivan totta että näitä rajanveto ongelmia on varsin paljon mikä on vaalikampanjaa mikä on vaalirahoitusta ja tältä osin on erittäin tärkeää kuten valiokunnan mietinnössä todetaan että oikeusministeriö antaisi suhteellisen täsmällistä ohjeistusta jotta ihmiset ainakin olisivat tietoisia siitä millä tavalla asioita täytyy tulkita

sen lisäksi myöskin norjassa oli niin sanottu folgerön tapaus jossa sitten lähdettiin siitä että pitää voida olla esimerkiksi hyvin kristillisessä maassa kristillistä opetusta mutta silloin kun se on vahvasti uskonnollista pitää olla mahdollisuus myöskin saada vapautusta tämäntyyppisestä opetuksesta

mutta silloin kun on rajat ylittävästä tapauksesta kysymys me joudumme yksinkertaisesti käyttämään eu sääntelyä ja jos ei sitä sääntelyä ole niin tuomioistuin sitten tulkitsee säännöksiä ja se on sitten ainoa tie edetä

minä sanoisin että missään selkeissä väkivaltarikoksissa tämmöisissä tavallisissakaan väkivaltarikoksissa ei pitäisi antaa mahdollisuutta siihen että tämän tyyppinen rangaistus on seurauksena

me annamme tukea oppositiolle ja tuemme erityisesti european humanities universityä vilnassa joka on pakolaisyliopisto joka kiellettiin sen toiminta kiellettiin valko venäjällä ja nyt se toimii valko venäjän rajojen ulkopuolella

ihmisillä pitää olla vapaan liikkuvuuden mahdollisuus mahdollisuus mennä työhön toiseen eu maahan ja se on sitä kansalaisten vapautta oikeutta käyttää vapaasti omaa työvoimaansa

kuitenkin ainoastaan tuomioistuinten keskushallintoviranomaistehtävät kuuluvat oikeusministeriölle sen jälkeen kun valtakunnanvoudinvirasto perustettiin hoitamaan ulosottotoimen keskushallintoviranomaisen tehtäviä

no tietysti jos meillä on yritys tyyppiä nokia joka on globaali niin silloin yritysjohdon palkka voi olla selvästi suurempi mutta kun on tämmöinen pääasiassa suomalaisilla markkinoilla toimiva yritys niin tässä suhteessa mielestäni kyseessä on oikea mittatikku

perustuslakivaliokunnan mielestä perustuslaista tai euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännöstä ei johdu vaatimusta poistaa koulun toiminnasta kaikkea uskontoon viittaavia elementtejä sisältävää ainesta

tietysti kansanedustajista voidaan sanoa että he käyvät vaalikampanjaa neljä vuotta jatkuvasti mutta ehkä olisi hieman kohtuutonta arvioida että kaikki se mitä kansanedustajat työssään tekevät ja mitä voidaan pitää jollakin tavalla markkinointina ja mainontana olisi vaalimainontaa

jos katsotaan pohjoismaita niissä on erilainen hallintomalli ja voi sanoa että se että ministeriö vastaa tuomioistuinlaitosten keskushallinnosta ei ole riippumattomuuden kannalta ongelmatonta

mitä sitten tulee lakkoihin niin minusta on täysin selvää se että yrityksillä pitää olla sijoittautumisoikeus

työperäistä maahanmuuttoa osaavien koulutettujen ihmisten osalta pitää suosia koska kun he tulevat tänne tekemään työtä he ovat myöskin kasvun moottoreita tässä yhteiskunnassa

ongelma päätöksenteossa on myöskin ja senhän valiokunta täällä on ottanut esille se että suomessa joka on pieni yhteiskunta istutaan ristiin toisten yhtiöitten hallituksissa

se että me panostamme merkittävästi tähän on erittäin tärkeätä ja on tärkeätä myöskin että on mahdollista tiedottaa sähköisesti ja muilla tavoilla maailman tapahtumista valko venäjällä ja sillä tavalla luoda edellytyksiä sille että tulevaisuudessa tilanne voisi parantua